ihmettelen että liuskekaasun ympärillä keskustelu turvallisuuspoliittisesta ulottuvuudesta on ollut olematonta

meillä on olemassa infrastruktuuri joka mahdollistaa liikunnan harjoittamisen jossain muodossa elämän eri vaiheissa ja tämä infrastruktuuri on mahdollistunut veikkausvoittovarojen myötä ja se on hieno järjestelmä mistä on syytä pitää kiinni

näin ei ole voinut sanoa läheskään kaikista viime aikoina siltä suunnalta tulleista esityksistä niin kuin äskeinenkin keskustelu todisti

tällaisia asioita ei voida parissa viikossa ajaa kuin käärmettä pyssyyn eikä yhtäältä myöskään kuntia voida velvoittaa tekemään sellaisia selvityksiä jotka johtavat tosiasialliseen pakottamiseen lyhyellä aikataululla

vapaa sivistystyö kaikkinensa on hieno kansanliike

on tärkeää että tämä infrastruktuuri on myös tulevaisuudessa kaikkien ulottuvilla varallisuudesta riippumatta

vapaan sivistystyön rooli ja merkitys korostuvat erityisesti tällaisina aikoina jollaista nyt elämme siis taloudellisesti vaikeina aikoina

siitä että suomi on kaksikielinen ei automaattisesti seuraa että ruotsin opetuksen tulisi olla kaikille koulussa pakollista

nyt tarvitaan resursseja tällaiselle toiminnalle joka pitää yllä ihmisten henkistä virkeyttä ja ihmisen moninaista kasvua jota esimerkiksi kansalaisopistot ja kesäyliopistot monenlaisella kurssitarjonnallaan palvelevat

puolustusvoimien kutsunnat kertovat karua kieltä tuki ja liikuntaelinsairauksien ja ylipainon tikittävästä aikapommista

jokainenhan ymmärtää että ei kuntien motivaatio tällaisiin selvityksiin voi olla korkealla jos tehdään asia kiireellä ja pakottamalla

harvassa asiassa eliitti ja kansa on niin eri linjoilla kuin tässä asiassa

on selvää että perussuomalaiset kantavat huolta luonnosta ja ympäristöstä mutta ei hyttysiä pidä ampua tykillä

aikanaan kun meidän ajastamme historiankirjoitusta laaditaan kyllä varmasti hyvin koomisesti suhtaudutaan argumentteihin joilla ruotsin kielen pakollista opetusta kouluissa perustellaan

arvoisa puhemies

mutta en jaksa uskoa että vastaus olisi koulun liikuntatuntien lisääminen rehellisyyden nimessä on sanottava että kyllä koululiikunta on monen innostuksen liikuntaan elinikäiseen liikuntaan valitettavasti tappanut

vanhastaan on käytetty sanontaa että kärpäsiä saa paremmin hunajalla kuin lätkällä

tähän lakiin symboloitui niin paljon ja siksi on enemmän kuin tervetullutta että me tällä lakialoitteella esitämme tämän asetuksen kumoamista

täällä on puhuttu sitä että yhden kielen oppiminen on portti monien muiden kielten oppimisen helpottumiseen

pikemminkin olisi kunnille pitänyt antaa rohkaisevia asioita jotta vapaaehtoisten kuntaliitosten tie edistyisi

mutta koulu parhaimmillaan voisi olla se mahdollistaja siihen että säilyisi tämä homo ludens että ihminen olisi koko elämänsä liikkuva

tämähän on puitelaki tämä on ansiokas mutta vastaisuudessa kun tiedämme kuitenkin että taloudelliset resurssit tulevat pienenemään valitettavasti tosiasioilta ei tule ummistaa silmiään on taattava vapaalle sivistystyölle riittävät resurssit koska juuri tällainen toiminta on myös sitä mitä sote uudistuksessa on paljon peräänkuulutettu

ensinnäkin tiedotus neuvonta todellakin petti ja se mahdollisti niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa tullut ilmi suoranaisten huijareiden mahdollisuuden rahastaa

olen tästä aivan samaa mieltä

tämä on ollut hyvin keskeinen periaate ja kyllä täytyy sanoa että tätä periaatetta on huonoin tyylipistein rikottu

esimerkiksi

arvoisa herra puhemies

on erittäin ikävää että on pakko tämä sanoa tässä yhteydessä

tästä puuttui kaikenlainen suhteellisuus mentiin kohtuuttomuuksiin ja on todellakin hämmästyttävää että hallitukselta on mennyt näin kauan reagoida tähän asiaan

niin kuin tuossa aikaisemmin debattipuheenvuorossa sanoin oli erittäin harkitsematonta ja ilmeisesti vauhtisokeuden täyttämää että näin nopeasti tämä asia tuotiin

keskeistä onkin niin kuin useammassa puheenvuorossa debatin aikana tuotiin esiin että turvataan palvelut riittävällä tasolla

kyllä puhutaan paralympiamenestyksestä ja paralympiakisoista mutta kun suomalainen vammaisurheilija menestyy ja kaari on nouseva menestysodotukset nousevia niin silti tällainen urheilija tiputetaan korkeammalta apuraha avustustasolta alemmaksi tämä on häpeällistä

edustaja mustajärvi puhui tästä että tämä on surullinen tarina

sitä hyvin hoidettua sosiaalipolitiikkaa tätä ihmisen virkeyttä ja tällaista joka osaltaan myös sitten alentaa terveyskustannuksia hyvin hoidettuna

ne eivät tuo yhtään lääkäriä tai hoitavia käsiä lisää

tätä farssia on käsitelty myös kesäteatterinäytelmissä

ja yhtä lailla niin kuin tämä parlamentaarinen työryhmä on aloittanut olisi ollut hienompaa että puheet kehyksistä olisi vasta sitten tämän työryhmän työskentelyn jälkeen aloitettu

minulla on ollut tilaisuus parin kesän aikana käydä katsomassa kesäteatterinäytelmiä joissa tätä teemaa on sivuttu

tuntuukin että tämä organisaatiosaivartelu on eräänlaista päivitettyä tarvajärven laatikkoleikkiä

mutta yhtä lailla tämä on myös ollut vakava varoitus että miten vakavasti meidän pitäisi lainsäädäntötehtäväämme suhtautua eikä päästää asioita käsiemme läpi

sellaiseen ei nyt todellakaan ole varaa kun terveydenhoito on monella tapaa kriisissä

arvoisa puhemies

uskon sataprosenttisesti että myös vastaisuudessa tämä miltei pyhä periaate yleisradion parlamentaarisesta valvonnasta toteutuu jatkossakin

arvoisa puhemies

kun kuuntelee nykykokoomusta ei voi välttyä ajatukselta että omistusporvarit ovat nujertaneet teidän puolueessanne sivistysporvarit

tämä jos mikä osoitti että ihmiset eivät ole tulleet ymmärretyiksi ja kuulluiksi ja suhteellisuus on pettänyt

arvoisa herra puhemies

mutta kyllä kiistatta tämä on tuonut tietynlaisen särön joka meidän pitää nyt poliittisessa yhteisymmärryksessä kyetä ratkaisemaan ilman kiihkoa ja hallitusoppositio asetelmaa

arvoisa herra puhemies

ei nähdä enää koulutusta investointina ja voimavarana vaan pelkästään taloudelle alisteisena asiana

tarkastusvaliokunta on todellakin ollut ajan valtimolla tämän tärkeän asian kanssa josta on viime vuodet paljon taitettu peistä ja monella tapaa etsitty syyllisiä

nyt on tärkeää että nämä virheet korjataan ja kansalaisia kuullaan ja ymmärretään

mistä se oikein kiikastaa että nämä päätökset tulevat niin hitaassa aikataulussa ja jopa maksatus kangertelee

viime vuoden vaaleissa ruotsissa koulutuskysymykset olivat keskeisesti esillä

lukuisia miehiä ja naisia turuilla ja toreilla loukkasi syvästi se että silloinen suomen pankin pääjohtaja hämäläinen ekpn johtokuntaan siirtyessään ryhtyi nostamaan eläkettä

ja sitten asumisoikeusasumiseen liittyen kysyn

kyllä perusoikeudet menevät edelle

suhteellisuuden toteutuminen on keskeinen ja tärkein kysymys tässä uudistusasiassa

perussuomalaiset toivoo että meidän tulevista eduskuntavaaleista tulee myös koulutusvaalit ja että yleensäkin laajemmin yhteiskunnallisessa keskustelussa keskustellaan koulutuskysymyksistä

kun viime viikolla käsiteltiin yleisradion kertomusta niin moni olisi varmaan ajatellut yleisradion kertomusten osalta että ainakin ohjelmatarjonnan osalta urheiluohjelmat olivat ennen paljon parempitasoisia silloin kun lasse viren juoksi ja veikko hakulinen hiihti

miten oikeasti varmistettaisiin ettei asumisoikeustalojen omistaja tee suurvoittoja asukkaiden kustannuksella ja että asukkaita ja siten

ja kuntakenttää pitää uudistaakin se on välttämätöntä silloin kun se on tarkoituksenmukaista mutta tämä keskustelu perusoikeuksien ja kunnallisen itsehallinnon vastakkain asettamisesta on tarkoitushakuista

tämä loukkasi sen vuoksi lukuisia kansalaisia että he katsoivat aivan oikein että suomen pankkihan on vain ekpn sivukonttori

ei voi olla oikein niin kuin pohjois karjalasta muistan lonkalta kahden vuosikymmenen ajalta että kahdessa eri tapauksessa kahdesta eri puolueesta on ollut tilanne että ehdokas on jäänyt valitsematta vaikka hän on saanut vaalipiirissä joko eniten tai toiseksi eniten ääniä

miten asukkaat saisivat osuutensa mukaisen äänioikeuden asumisoikeustalojen omistajayhtiöihin

mutta haluan kohdentaa kysymykseni ministeri kiurulle voitteko rehellisesti ei virallisesti vaan rehellisesti vastata

taiteen kentällä odotukset tätä lakiehdotusta kohtaan olivat suuret mutta hyvin nopeasti ne muuttuivat pelonsekaisiksi tunteiksi ja lopputulos on lässähtänyt pannukakku

ehkä tämä sama pätee kyllä myös rakentamiseen että ennen osattiin eri tavalla

sillä pyritään aivan johonkin muuhun kuin kunnallisen itsehallinnon turvaamiseen tai peruspalveluiden turvaamiseen riittävässä laajuudessa

kun aikanaan sitten nämä järjestämisluvat annetaan ei kai tapahdu niin että järjestämisluvan saaneet joutuvat tekemään sen likaisen työn ja lakkauttamaan koulutusyksiköt

eli kyllä tällä uudistuksella oikeudenmukaisuutta haetaan mutta rehellisyyden nimissä on sanottava että se suunnitelma joka oli aikaisemman eduskunnan aikana täällä olisi ollut oikeudenmukaisempi ja parempi

kun tässä on puhuttu monella tapaa ketjuista niin yksi ketjun katkeaminen on tapahtunut tässä sukupolvelta toiselle siirtyvässä osaamisessa ja tässä tullaan silloin myös meidän koulutusjärjestelmäkysymyksiimme että meillä ei ole riittävästi tällaista mestarikisälli järjestelmää

vaikuttaakin enemmän tai vähemmän siltä että itsetarkoituksellisinta on vain kuntakoon kasvattaminen hinnalla millä hyvänsä

toki sivistysvaliokunta teki muutoksia esitykseen

opetusministeriö ministeri arhinmäen johdolla otti tietyt korjaukset huomioon sitä ei voida kiistää

olisi hyvä puhua millä tavoin suomen pankki on edistänyt ja voisi vastaisuudessa edistää tehokkaammin nuorten taloustaitojen kasvattamista

arvoisa puhemies

nyt on tärkeää että perustuslakivaliokunta ottaa paikkansa perustuslakivaliokunta muistaa olevansa perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta laatii mietinnön jossa ei olla kuuroja asiantuntijoiden varoittaville sanoille

palaan vielä tuohon kysymykseen demokratian toteutumisesta

mutta lopputulos oli sellainen että oli luonnollista että mietintöön sisältyi vastalause ja aikanaan toisessa käsittelyssä tullaan tekemään hylkäysehdotus

sitten on myös tämmöinen ketju joka on pitkä kun puhutaan alihankkijan alihankkijan alihankkijasta että lopulta ei sitten vastuuta käytä kukaan

ei myöskään voi olla oikein se että äänestäjän ei kannata äänestää sitä puoluetta mitä sydän sanoisi

arvoisa puhemies

kun mitä ilmeisimmin säästöpaineiden keskellä käräjäoikeusverkko tulee harvenemaan niin miten käytännössä tämän viime kaudella istuneen työryhmän suunnitelmat näitten videoyhteyksien parantamiseksi ja laajentamiseksi etenevät

kuten useammassa puheenvuorossa on tullut todetuksi lainvalmistelu on ollut heikkoa

käytännössä valtavan suuresta asiantuntijajoukosta joka sivistysvaliokunnassa vieraili ainoastaan taiteen keskustoimikunta näytti varauksetta vihreää valoa uudistukselle

saadaanko tähän määrärahoja

äänestäminen ei ole silloin tapahtunut aidoimmalta sydämen valinnan pohjalta

talossa kun se myytiin tehtiin perusteellinen kuntokartoitus ja talo todettiin kaikella tapaa virheettömäksi

taiteen kentältä edes parsittu versio ei ole saanut kehuja eikä voida puhua mistään parannuksesta

arvoisa puhemies

nyt käsillä olevaa esitystä on edeltänyt ilmeisesti monenlainen salakähmäinen valmistelu

yksi syy oli se mihin täällä edustaja kettunen viittasi että ainakin talon sokkeli oli tehty riittävän korkeaksi

tässä tekstiosassa puhutaan kyllä jotakin että kunnallisessa kansanäänestyksessä voidaan kokeilla mutta uskalletaanko tässä mennä huonosta kokemuksesta huolimatta rohkeasti eteenpäin

on yhtäältä haluttu laskea tarkoin puolue edut mitä tämä tulee merkitsemään juuri meidän puolueellemme

miksi purkaa hyvin toimivia ja luontevia rakenteita ja korvata ne jollakin uudella käsittämättömällä toistaiseksi tuntemattomammalla

arvoisa puhemies

ja nyt sosialidemokraatit ovat itse ajamassa vaihtoehdotonta demokratiaa jossa koko paketti halutaan järjestäjäverkkolaki ja rahoituslaki ajaa yhtenä kuin käärmettä pyssyyn

tietysti on selvää että lakeja tulee noudattaa

se on toimivan yhteiskunnan peruspilari ja se oli myös tässä keskustan ja perussuomalaisten kirjelmässä selkeästi tuotu esiin

on etsitty sellaista ratkaisua mikä juuri meidän puoluetta palvelisi

arvoisa herra puhemies

todellakin niin kuin ministeri esittelypuheenvuorossaan totesi toimitusvarmuutemme on kansainvälisesti korkeaa tasoa mutta ongelmatilanteissa olemme todella haavoittuvia

tällainen ei oikeudenmukaisuuden toteutumisen kannalta ole paras lähtökohta eikä myöskään se että esimerkiksi vihreitä tai vasemmistoliittoa haluttaisiin hyvittää kun he ovat hallituspolitiikan uskollisia takuumiehiä

debattipuheenvuorossani viittasin siihen kuinka takavuosilta on järkyttäviä tapauksia ihmisten syyllistämisistä

niin paradoksaaliselta kuin se tuntuukin tämä kärkihankkeisiin kirjattu korkeakoulujen yliopistojen yhteistyö on osaltaan pelastamassa sivistysyliopistoinstituution esimerkiksi sillä tavoin että kun yliopistot tekevät tiiviimpää yhteistyötä eri oppialojen kesken järjestetään yhteisiä tohtorikouluja ja näin edelleen niin monitieteellisyys laajenee ja tämä palvelee juuri tätä tieteen rikasta moninaisuutta sivistysyliopistoihannetta

annetaan ymmärtää että sille ei ole vaihtoehtoja

kuntauudistus sinänsä on välttämätön mutta tulee edetä vapaaehtoista tietä tulee kannustaa kuntia myös yhteistyön tiivistämiseen

se on vallankaappaus maakunnista keskushallintoon

jokainen ymmärtää että tällaiset säästöt toteutuessaan jättävät vakavia vaurioita meidän koulujärjestelmäämme ja järjestäjäverkkoon ja niin edelleen

arvoisa herra puhemies

siirtohinta on erityisesti syrjäseudulla asuvien ihmisten keskuudessa tullut kirosanaksi ja on selvää että jos nyt hyvin nopealla aikataululla ryhdytään kaapeloimaan niin kulut tulevat kustannettaviksi sähkönkäyttäjille ja siirtohinta kohoaa entisestään

mutta tämä laki kun sitä ajetaan kiireellä ja pakolla kuin käärmettä pyssyyn ei saa mitään muuta kuin sekavuutta kuntakentälle ja tämä laki tekee sen että korjataan sitä mikä ei edes ole rikki

yhtä lailla kun kysymyksen vaalipiireistä pitäisi olla sellainen että sen kanssa elettäisiin pitkään vuosikymmeniä ei ole hyvä asia että sitä vähän väliä parsittaisiin siihen palattaisiin aina uutta hallitusta muodostettaessa hallitusneuvotteluissa

kuten useammassa puheenvuorossa on mainittu perustellusti ollaan huolissaan alueellisen taiteen tekemisen tulevaisuudesta

oittinen tästä oli keskustelua viime syksynä kanava lehdessä peruskoulun isä paasion hallituksen opetusministeri ei kannattanut pakkoruotsia pakollista ruotsin opetusta peruskouluun

edelleen kysyn sitä miksei toimenpide ehdotuksissa olisi ollut sitä että olisi saatu tähän ilmakaapelointiin laajempi leveämpi linja siis sopia maanomistajien ja sähköyhtiöiden kesken heille tällainen työkalu jotta olisi leveämmät linjat tienvarsien ulkopuolella

on totta että lukumääräisesti alueelliset taidetoimikunnat säilyvät samassa suuruusluokassa

nyt reagoidaan nopeasti ja vakavasti tällaisiin tapauksiin ja valitettavasti vain eri syistä johtuen kestäviä ratkaisuja asian korjaamisia ei olekaan saatu aikaiseksi

pitäisi olla rohkeutta rakentaa semmoinen ratkaisu jonka kanssa voi elää vuosikymmeniä ja sellaista ei synny ilman laajapohjaista valmistelua opposition ja muiden tahojen kuulemista

mutta samaan hengenvetoon suhtaudun kyllä kriittisesti tähän hokemaan digitalisaatiosta

siinä oli keskustan johannes virolainen opetusministerinä ja keskusta tyylilleen uskollisena lähti tässäkin asiassa poliittisten lehmänkauppojen tielle

kuten asiantuntijakuulemisissa tuli hyvin esille kuntapäättäjät joutuvat tekemään päätöksiä ja antamaan lausuntojaan laajan epätietoisuuden varassa

vaikkakin maakuntia kuullaan niin kuin täällä on vakuutettu ministerinkin suulla niin kuitenkin on pelättävissä että alueellinen ääni ei kuulu niin voimakkaana se alueellinen ääni joka on verkostoitunut joka on tuonut sen inhimillisen taiteen tekemisen tason lähelle ihmistä kouluihin vanhainkoteihin ihmisten arkeen

pahimmillaan siitä tulee vain konsulttidemokratiaa mikäli ei koordinoida

toivon kuitenkin että tämä lakiehdotus kun se hyväksytään mahdollistaa sen että ammattikorkeakouluinstituutio tulee täysikasvuiseksi

enemmän tai vähemmän useampi meistä on törmännyt myös sellaiseen hyvin ikävään ilmiöön että esimerkiksi timpureita jututettaessa he sanovat suoraan että tämä tehdään aivan väärin

ei ole tarkkaa käsitystä hallituksen esityksen vaikutuksista oman kunnan asemaan itsehallintoon palveluiden järjestämisvelvollisuuksiin taikka rahoituksiin

ymmärrettävyys todellakin on tärkeää vaalimatematiikassa ja vaalien sujuvuudessa ja siinä miten kansalainen ymmärtää äänensä merkityksen

kun suomen valtionyhtiöiden arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen on euroopan suurin niin on aivan selvä että valtiolla täytyy olla selkeä omistajapolitiikka ja yhteiskunnan muuttuessa myös omistajapolitiikan pitää voida elää ajassa

oikeusministeri viittasi jo että järjestelmän tulee olla sellainen että ylioppilaskokelas osaa siihen vastata

ja kuten sanoin debatissa kokoomus tätä lakia haluaa ennen muita jotta kauppakamarin nulikkapojat saavat toteuttaa tahtonsa

yhtäältä se kertoo siitä että heidän ammattitaitoaan ja osaamistaan ei arvosteta heidän vain käsketään tehdä jotakin

minua on valistettu esimerkiksi annettu jopa sakinhivutusta omienkin toimesta kun en ole oikein ymmärtänyt näitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja niin sanottuja ammattikorkeakoulujen maisteritutkintoja

ylioppilaskokelaat nyt vastaavat välillä vähän mitä sattuu

vasemmisto on hiljaa äänettömänä yhtiömiehenä

on valitettavaa että kulttuuriministeri ei enää voi olla täällä keskellämme ilmeisesti vaalikiireiden ja kuntavaalivelvollisuuksien vuoksi

kerran oli ylioppilaskirjoitukset ja kysyttiin erilaisia avioliittokäsityksiä ja ylioppilaskokelas vastasi että joissakin maissa on käytännössä käytössä polygamia meillä sen sijaan täällä luterilaisessa perinteessä avioliitot ovat tällaisia monotonisia